förslaget var riktat till eus höga representant catherine ashton och samtidigt gick ett brev till samtliga eus utrikesministrar

det nu föreslagna institutet skulle delta i global konfliktlösning särskilt inom fn och utbilda experter för situationer där traditionell diplomati inte alltid kan utnyttjas

on ollut vieraita juridisia esteitä mutta jos nämä ohjelmat nyt on ratkaistu niin voimme kyllä varmasti löytää keinoja joilla voidaan saada ahvenanmaalta tuulivoimalat kiliskaukalon det är mycket glädjande herr talman att höra att det finns en politisk vilja

i propositionen sägs att utövandet av de samiska traditionella näringarna inte är förknippade med lika stora könsskillnader i samekulturen som i majoritetsbefolkningens kultur

de övriga nordiska länderna har beslutat avsluta stödet till nicaragua och till och med stänga ambassaderna

institutet föreslogs delta i global konfliktlösning särskilt inom fn och utbilda europeiska experter för situationer där traditionell diplomati inte kan användas

när rouhani kom till makten i iran gav han intryck av att vara liberal och stort hopp ställdes till en förändring av minoritetspolitiken

oppositionen har vädjat till ett flertal instanser om insatser för att öka den internationella övervakningen av säkerheten i flyktinglägret

unami fns representation i irak har uttryckt sin oro för säkerhetsläget i lägret och krävt att flyktningarna i ashraf ska behandlas enligt genevekonventionernas bestämmelser

haluan nyt kysyä

miten tämä eun omaa rauhaninstituuttia koskeva hanke on edennyt ja onko myös ministeri tuomioja sitä mieltä että eun piirissä toimivaan rauhaninstituuttiin tulisi käyttää paljon voimavaroja

iranin ja turkin lähestyminen merkitsee sitä että molempien maiden vähemmistöjen asema on entistä haavoittuvaisempi

keskusteltiinko kurdivähemmistön tilanteesta ja ihmisoikeuksista kun pääministeri ja ulkoministeri tapasivat pääministeri erdoganin helsingissä viime viikolla

suomi ei päässyt ykn turvallisuusneuvoston vaihtuvaksi jäseneksi ja moni on kysynyt miksi

esiin naisiin kohdistuvaa syrjintää ja jäistä vuoden sopimuksessakin on todettu että men herr talman jag skulle vilja tillägga det är aldrig aldrig ett privilegium att tillhöra en minoritet

viksaukselle muut naucler edustajana berg suomi on viime vuosina esiintynyt vahvana osaajana rauhanvälitykseen ja kriisinhallintaan liittyvissä kysymyksissä

mitkä ovat ministerin johtopäätökset toiminnastamme ja miten hallitus on ajatellut että toimisimme tästä eteenpäin

crisis management centre kuopiossa presidentti ahtisaaren johtama crisis management initiative ulkoministeri alexander stubbin ja ulkoministeri carl bildtin tekemä aloite eurooppalaisesta rauhaninstituutista johon mallia voitaisiin ottaa us institute of peacesta washingtonista

lisäksi on olemassa ahvenanmaan rauhaninstituutti joka yhteistyössä ulkoasiainministeriön kanssa on vaikuttanut siihen että ahvenanmaan ratkaisu on tullut maailmalla tunnetuksi osana suomen brändiä

talman

pääministeri kutsui joulukuussa koolle kokouksen jossa keskusteltiin rauhanvälityksen ja rauhan rakentamisen keskeisistä elementeistä ja kuinka työtä voitaisiin resursoida

ulkoministeri on monta kertaa sanonut ettei turvallisuusneuvoston kampanjaan ole varattu rahoja ja että kyseessä on vain ollut tavallisen työn tehostaminen

kokoukseen kutsuttiin edustajia kaikista eduskuntapuolueista sekä presidentti ahtisaari

aivan pieni osa niin se taas niin saman läänin naiselle jossa on kyse on jäänyt rasvadivision leiri maalia ja vuodatettiin sitten äidit ja angie se jää oli mieltynyt viriämässä niissä on keinonsa vääntyi sekin saa viettää kotonaan tai niistä on koirien nivoa mäntän on yleensä sen hyvää finlandia tai jos herr talman

värderade herr talman

osse betecknas som en regional organisation men regionen är vidsträckt den är transatlantisk

herra puhemies

vahvistaaksemme uskottavuuttamme ehdokkaana meidän on huolehdittava siitä että ihmisoikeuksien kunnioittaminen läpäisee koko ulko ja turvallisuuspolitiikan mukaan lukien kehitysapu ja kauppapolitiikan

kaikessa kanssakäymisessä hallitusten kanssa jotka eivät kunnioita perustavaa laatua olevia ihmisoikeuksia ja kansalaisoikeuksia nämä puutteet on tuotava esiin

det gäller till exempel dödsstraff för homosexualitet den människohandel eva biaudet som osse representant har beivrat och de upprepade journalistmorden i ryssland och andra länder

herra puhemies

samalla kun suomen tulee olla kansainvälisesti ihmisoikeuksien esitaistelija meidän tulee pitää oma pesämme puhtaana

ruotsalainen eduskuntaryhmä edellyttää että kielilain soveltamisen seurannassa ilmenneet puutteet korjataan mitä pikimmin

ssä

hallintoa järjestettäessä tulee pyrkiä yhteensopiviin aluejaotuksiin joissa turvataan suomen ja ruotsinkielisen väestön mahdollisuudet saada palveluja omalla kielellään samanlaisten perusteiden mukaan

vi har i dag haft möjlighet att här i helsingfors lyssna till serbiens utrikesminister som förbereder sig inför sitt ordförandeskap

edellytämme tämän velvoitteen noudattamista myös valtion aluehallintoa uudistettaessa

herr talman

ärade herr talman

selonteossa ei kuitenkaan sanallakaan mainita sitä kansainvälistä konfliktinratkaisua joka johti siihen että ahvenanmaa sai vähemmistösuojansa

se on ratkaisu joka on herättänyt huomioita maailmanlaajuisesti ja jota on käytetty toimivana mallina esimerkiksi ratkaisuun tiibet kysymyksessä

tiibet on muuten toinen alue jonka olisi hyvin voinut mainita selonteossa joka koskee ihmisoikeustilannetta maailmassa

i början av juni konstaterade utrikesministrarna att det är naturligt för de nordiska länderna att samarbeta för att möta kommande utmaningar i en solidarisk anda

suomi kantaa kansainvälistä vastuutaan osallistuessaan erilaiseen kriisinhallinta ja rauhanturvaamistoimintaan